eli tämä on arvoisa puhemies ja ministeri se klappi aukko puute johon me sosialidemokraatit nyt minimissään olisimme halunneet tässä lisätalousarviossa rahaa

mutta ymmärrän että hallituksen kunnianhimo nyt näissä asioissa on ihan toisella tasolla kuin mikä nyt sitten perinteisesti sosialidemokraateilla on ollut mitä tulee aktiiviseen työvoimapolitiikkaan

minä olen pitänyt jatkuvasti yhteyttä pirkanmaan elinkeino liikenne ja ympäristökeskukseen ja minulla on viime vuoden lopulta tieto mikä siellä kun henkilöt ovat pyrkineet työvoimapoliittiseen koulutukseen se tilanne on ollut

eli tässä nyt tullaan ja palataan siis siihen että meidän työvoimakoulutuksemmekin kohdalta kiistatta olisi tarvetta tätä volyymiä nostaa

tässäkään ei tietysti ole mahdollista että kaikki voisivat päästä ymmärrän koulutusihmisenä sen mutta volyymiä pitäisi voida lisätä ja se on lähinnä kiinni määrärahoista

tämä on minusta aivan väärä kohta nyt ikään kuin nuukailla ihmisten ikään kuin osaamisen kohdalta ja pitää heitä sitten ikään kuin syrjässä myöskin koulutuksesta

minä voin hyvin kuvitella kuinka ikävältä se henkilöstä tuntuu kun haluaa päästä työvoimapoliittiseen koulutukseen eikä pääse

paljon hyviä puheenvuoroja ja keskustelua mutta johtuen jo varmaan tästä myöhäisestä ajankohdasta menee kanssa vähän laidoille

edustaja pakkanen totesi aika mielenkiintoisen yksityiskohdan että tähän vuorotteluvapaaseen ei ole varaa kaikilla

ei varmaan olekaan mutta minä otan tämän vähän niin kuin aasinsillaksi siis sillä tavalla että vaikka ihmiset lähtevät vuorotteluvapaalle osin itsekkäistä syistä tai humanitaarisista syistä viittaan omaishoitoon tai muuhun voi sen myöskin ajatella näin että se on myöskin tietyllä tavalla tällainen solidaarinen toimenpide

sen takia esimerkiksi nämä taloudelliset plus inhimilliset vaikutukset pitäisi paljon syvällisemmin arvioida just tässä heikossa työllisyystilanteessa mikä nyt on menossa

sitten kun olen tämän vuorotteluvapaan ikään kuin filosofiaa ja ajattelumallia ollut myöskin aikanaan kehittämässä niin kyllä minua harmittaa se että valiokunnan enemmistö on ilmeisesti tänne kirjoittanut että se on subventio vapaa ajan käyttöön eikä sen ole osoitettu pidentävän työuria tai vaikuttavan työssä pärjäämiseen ja jaksamiseen subventio vapaa ajan käyttöön

yhtä hyvin voidaan ajatella näin että se on merkittävä panostus ihmisen elämään siihen elämänvaiheeseen kun hän haluaa tällaisen vuorotteluvapaan käyttää

siis voitaisiin sanoa että jos halutaan käyttää sanaa subventio niin se on sitten subventio ihmiseen hänen potentiaaliensa kehittämiseen työkykyyn kansalaistoimintaan mitä omaisten auttaminen ja muu ovat lasten koulunkäynnin käynnistyminen tai joku muu joka palvelee joitakin jaloja ja hyviä päämääriä

en minä tiedä onko tämä joku porvarillinen ihmiskuva tai yhteiskuntakäsitys mikä tähän on kirjoitettu

hei kamoon

on muutama vuosi aikaa siitä kun tampereen keskustorilla minua vastaan tuli postimies kantoi kärryjä pysäytti minut ja kysyi että oletko jukka gustafsson

hallitus on tekemässä monta kielteistä päätöstä jotka osuvat nimenomaan eläkkeensaajiin ja tätä suuntaa ei voi pitää oikeana

on perusteltua että hallitus selvittää esityksensä tulonjakovaikutukset ja ottaa ne päätöksenteossa huomioon

eduskunta edellyttää että hallitus antaa selvityksen esityksen tulonjakovaikutuksista ja erityisesti sen vaikutuksista pienituloisten eläkkeensaajien asumiskustannuksiin ja ryhtyy tarvittaviin toimiin epäkohtien ilmetessä

arvoisa puhemies

hallituksen menettelytapa rikkoo parlamentaarisen käsittelyn periaatteita sekä uhkaa yleisradion riippumattomuutta

no sitten tähän substanssiin

esitys pienituloisimpien vapautuksesta on oikeansuuntainen mutta riittämätön progression kohdistuessa kapealle tuloalueelle

yleisradion rahoitus on jatkossa valmisteltava yhtiön julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän työn pohjalta tavalla joka edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta

kannatamme lain hyväksymistä mutta esitämme lausumaa jossa korostetaan että ylen asiat tulee valmistella parlamentaarisesti ja yle veroa voidaan jatkossakin kehittää vielä enemmän yle veron sosiaalista oikeudenmukaisuutta korostaen

eduskunta velvoittaa hallitusta palauttamaan yleisradion rahoituksen valmistelun parlamentaariseen valmisteluun ja päätöksentekoon

eduskunta edellyttää tässä yhteydessä hallitusta valmistelemaan pikaisesti parlamentaarista tukea nauttivan esityksen jolla yle veron sosiaalista oikeudenmukaisuutta lisätään ja yleisradion häiriöttömän toiminnan jatkuvuus varmistetaan

ja on miellyttävää keskustella nimenomaan keskustan kansanedustajien kanssa yleisradiosta koska ajattelen näin että kansallinen yleisradio on niin keskustapuolueelle sosialidemokraateille kuin vasemmistolle ja uskoakseni vihreillekin hyvin tärkeä kansallinen kulttuuriväline

aina joskus haluan rinnastaa näin että meillä on suomalainen hyvä peruskoulu kirjastolaitos ja kansallinen yleisradio joista on pidettävä hyvää huolta

useiden yliopistojen perustoiminnat ovat vaarantumassa ja niin kuin tiedämme yliopistot ovat aloittaneet osa on lopettanutkin yt neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi

on myöskin syytä todeta että muun muassa perustuslakivaliokunnan mielestä esityksen vaikutusarvioiden puutteiden vuoksi on välttämätöntä että opetus ja kulttuuriministeriö seuraa huolellisesti yliopistojen perusrahoituksen leikkausten tosiasiallisia vaikutuksia yliopistojen toimintaan ja mahdollisuuteen suoriutua tehtävistään

erityisen tärkeää on seurata myös sitä miten perusrahoituksen merkittävä väheneminen vaikuttaa tutkimuksen laatuun ja toteuttamisedellytyksiin sekä tutkimukseen perustuvan opetuksen tasoon ja saatavuuteen

arvoisa puhemies

edustaja jarvalle ystävällisesti se että kun kritisoitte tätä kumulatiivista laskentatapaa niin me siinä vain seuraamme keskustapuolueen viitoittamaa tietä

mutta se vakavin kysymyshän tässä on se että muissa pohjoismaissa ja esimerkiksi saksassa panostetaan voimakkaasti tällä hetkellä tutkimukseen ja koulutukseen

eli suomi on nyt jäämässä hallituksen toimenpiteitten jälkeen korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa meidän keskeisistä kilpailumaistamme jälkeen

sosialidemokraattien erinomaisessa ryhmäpuheenvuorossa todettiin että hallituksella on ollut haluttomuutta ja pelkoa kuulla asiantuntijatahojen näkemyksiä

kun edustaja turunen tuossa mainitsi että mikään ei ole muuttunut nyt verrattuna edelliseen hallitukseen niin kyllä tämä on

sen lisäksi on vielä pakko todeta se että myös ammatillisen koulutuksen rahoitus vähenee merkittävästi sekä edellisen että nykyisen hallituksen tekemien säästöpäätösten johdosta

haluan kuitenkin vielä painottaa sitä että museoille teattereille ja orkestereille kohdistetut aikaisemmat säästöt ja indeksijäädytys esitetään muutettavaksi pysyviksi

taidelaitosten osalta indeksijäädytys sekä muut vähennykset tulevat näkymään taidelaitosten toiminnassa negatiivisesti eivätkä kunnat pysty kompensoimaan vajetta

pidempään jatkuvana vapaan sivistystyön aleneva määrärahakehitys voi heijastua toimintamahdollisuuksiin sekä koulutuksen saavutettavuuteen kielteisesti

vastustamme indeksijäädytyksiä sillä ne nakertavat tärkeiden peruspalvelujen rahoittamista ja jättävät pysyvän aukon näiden toimintojen rahoittamiseen